he tulevat todennäköisesti perustamaan sitten mikroyrityksiä tai pk yrityksiä ja on tärkeää että se rahoitus on myös kunnossa

vähän peesaisin tuota jaskarin harria siinä mielessä ja hakisin sinne riskirahoitussektorille myös rahoitusta mikä myös hallitusohjelmassa on tällä hetkellä kirjattuna

itselläni on kokemuksia muutamasta paikallisesta alueellisesta riskirahastosta ja mielestäni siinä on paikalliseen ongelmaan hyviä ratkaisuja

toistan itseäni että meillä on työttömyysrahat mutta siellä elinkeinokentässä tulee olla vastinrahaa siihen että saadaan uusia työpaikkoja uusiin yrityksiin

tämmöisillä maakunnan reuna alueilla on paljon mikroyrityksiä ja jos me saisimme sinne yhdenkin uuden työntekijän niihin yrityksiin niin se toisi paljon uusia pysyviä työpaikkoja

tyydytyksellä katsoinkin hallitusohjelmaa että siellä oli monessa kohtaa talkoot byrokratian keventämiseen

näen että kyllä meillä on sitä keventämisen varaa varsinkin näissä eakr esr hankkeissa että se rahoitus kohtaa sen asiakkaan paremmin

tässä olen hallituksen esityksen takana ja tukemassa tässä kohtaa vahvasti rahoituksen antamista ja varmaan toisessa puheenvuorossa sitten tulee hallitusohjelmasta enemmän kritiikkiäkin

arvoisa rouva puhemies

tokihan meillä on hallituksella tavoitteena että ei lisätä byrokratiaa eikä maaseudun kustannuksia ja maa ja metsätalouden kustannuksia

tämä on hieno asia että tässä kohtaa on annettu helpotusta ja myös nuoret pääsevät niillä liikennetraktoreilla tekemään töitä ja ajamaan myös maantiellä niillä

suomi on todellakin useamman vuoden ollut kolmoisvajeessa ja hallitus on laittanut askelmerkit siihen että saataisiin laaja yhteiskuntasopimus tai laaja työmarkkinaratkaisu syntymään

ltä

varsinkin maakuntien keskuksien kehittämisessä ja niitten maankäytön suunnittelussa yhteistyö eri kuntien välillä on aivan loistavan hyvä asia

mutta tämän mal sopimuksen ohessa on tullut maaseudun pysyvän asumisen rajoittaminen mukana kuin salavihkaa varsinkin meille pirkanmaan maaseutukuntiin

eli kunnille on siirtynyt tehtäviä ja ely keskuksilta on hyvin paljon vähennetty henkilöstöä ja muun muassa te toimistojenkin loppuminen pikkukaupungeista on tuonut sen vastuun enemmän kuntien harteille

esimerkkinä

pirkanmaan keskusseudun rakennusjärjestyksessä on hyvin monessa paikassa aika isot pinta alavaatimukset siitä että voidaan pysyvää asutusta niille rakentaa

näkisin että tämä komentoketju tai tämä ohjausjärjestelmä pitäisi käydä myös ensi vuoden kautta lävitse että kuka näitä meidän kuntiamme sitten lopulta ohjaa

arvoisa puhemies

itse näen kehitysavun erittäin tärkeäksi mutta näen aina sen seikan millä tavalla me saamme vietyä myös suomalaista teknologiaa ja suomalaista osaamista näihin maihin ja myös suomalaista asiantuntijuutta

meillä on pohjoismaiden yhteinen nordic development fund eli ndf mikä tekee monessa kehitysmaassa hyvää yhteistyötä ja sen kautta on rahoitettu muun muassa vesihankkeita maatalousviljelyshankkeita ja monia muita

minun mielestäni sen rahoituksen turvaaminen on jatkossakin erittäin tärkeää mutta myös on tärkeää se pohjoismainen yhteistyö millä suomi yhdessä pohjoismaiden kanssa menee

tämän lakiesityksen pohjana ovat eu direktiivin muutokset eli kirjanpitolaki muutetaan vastaamaan tilinpäätösdirektiiviä ja myös tapahtunutta kirjanpidollisten menetelmien teknologista kehitystä

talousvaliokunnassa käsiteltiin asiaa ja nähtiin että tässä on hyvin huomioitu tämä pien ja mikroyritysten hallinnollisen taakan vähentäminen ja direktiivin sallimia joustoja hyödynnetty tinkimättä kuitenkaan tilinpäätöskäsittelyn keskeisistä tavoitteista eli oikean ja riittävän kuvan antamisesta

pien ja mikroyrityksille suunnatuista joustoelementeistä mainittakoon liikkeen ja ammatinharjoittajien vapauttaminen tilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta luopuminen paperisesta tasekirjasta muutokset pääomalainan esitystapaan taseessa sekä erillinen asetus pien ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

arvoisa puhemies

sitten sanotaan että eu tuo lisää byrokratiaa mutta tässä on mahtava kohta eli näitä pien ja mikroyritysten kokorajoja on nostettu huomattavasti mikä sitten keventää pien ja mikroyritysten kirjanpitovelvoitteita ja myös tilintarkastusvelvoitteita

eli kaikkinensa tässä voi todeta niin kuin valiokuntakin toteaa että lähtökohtaisesti tässä on kyse sääntelyn selkeyttämisestä ja hallinnollisen taakan vähentämisestä mikä on yksi tämän hallituksen tavoitteista eli byrokratian purku

valiokunnassa keskustelutti eniten tämä murrettu tilikausi eli hallituksen esityksessä oli että ammatinharjoittajan tilikausi olisi aina yksi vuosi mutta tässä on muutosesityksenä siten että kun katsottiin yleisperusteluita niin talousvaliokunta esittää sääntelyä muutettavaksi siten että on mahdollisuus myös murrettuun eli kalenterivuodesta poikkeavaan tilikauteen

tosin kun maa ja metsätalousvaliokunnan toimialaan kuuluu myös kuteminen kalapuolella siinä niin sanotut kutuvaltioperiaatteet on yksi suurimpia kysymyksiä joihin eritoten yksi suomen merkittävimpiä kalapolitiikan asiantuntijoita edustaja rundgren on joutunut alati puuttumaan

toisaalta kutu on muutoinkin tärkeä periaate elämässä ja siihenhän elämä karjataloudessakin ja monessa muussakin suuresti perustuu

se tarkoittanee sitä että jos henkilöyritys pitää kaksinkertaista kirjanpitoa niin he voivat määritellä oman tilikautensa mutta yksinkertaisen kirjanpidon tilikausi aina on yksi vuosi kalenterivuosi

timo roos sdpn edustaja pirkanmaalta tällä hetkellä hän pitää hyviä eläkepäiviä hämeenlinnassa pohti kuttutalouden näkymiä joulun alla budjetin maa ja metsätalouden kohdassa ja ne olivat yleensä näitä viimeisimpiä puheenvuoroja

toinen kohta arvoisa rouva puhemies oli tämä mitenkä suhtaudutaan tilintarkastukseen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osalta

siinä päädyttiin lausumaan ja tämä lausuma viittaa siihen että tulevassa tilintarkastuslaissa tämä tulisi huomioida eli valiokunnan lausumaehdotus on että eduskunta edellyttää että tilintarkastuslain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön siten että varsinaisen tilintarkastuksen kohteena voi olla yksinomaan tilinpäätös ja toimintakertomukseen kohdistetaan vain direktiivien edellyttämät toimet

lisäksi tämän kirjanpitolain ohessa on vielä puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistaminen ja siihen perustettu erillislaki joka on myös sitten tämän liitteenä

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

kuttu ihmetteleekin avaammeko euroopan geenimuunnelluille hormoneille ja elintarvikkeiden kemialliselle puhdistukselle vai haluammeko poliittisella tasolla osoittaa että me haluamme toisenlaisen maatalouden ja toisenlaiset elintarvikkeet että haluaisimme pyrkiä entistä aidompaan puhtaampaan ruokaan ja valitsemamme keinot maailmalle ruoan tarpeen tyydyttämiseksi ovat kestävämpiä ja terveellisempiä laajastikin tarkasteltuna

tuotantokustannukset ovat nousseet raketin lailla eivätkä tuotantohinnat ole pysyneet perässä

hän uskoo huomiseen ja parempaan ja hän edustaa vahvaa juurta

suuhun sopii ruohotuppo mutta menevätpä alas risut ja roskat ja emännän rintaliivitkin kuulemani mukaan pyykkinarulta ne oli evääksi haettu

mutta asiaan

kutun ideologiassahan samaan tapaan hyväksytään mitä vain ympäriltä löytyvää muutetaan se hyödykkeeksi ja syntynyt jäte lannoittaa peltoa tai tuottaa kaasuttamossa biokaasua

venäjän pakotteista kuttu pohtii pitävänsä siten että onhan meillä aitoa kutunmaitoa ja kutunjuustoa viedään niitä kun venäläiset haluavat erikoistuotteita

edustan tässä myös sitä näkemystä että meidän täytyisi saada suomeen valtiollinen kuttuasiamies ja varsinkin näille suomalaisille kutuille vahvat pysyvät hyvät nurmilaitumet varsinkin kun eu sitä tällä hetkellä hyvin suosittelee

ja toisekseen vaikka suomalaista maaseutua kohti käyvät suunnitelmat näyttävät ajoittain huolestuttavilta ja sitä halutaan kurmuuttaa keskittämisen vimmalla toivottavasti suunta muuttuu ja osaamme käyttää hyödyksi koko suomen tarjoamat voimavarat

eläköön kuttuperinne

toivotan erittäin hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta teille arvoisa puhemies teidän puolisoillenne hyvät kollegat sekä eduskunnan henkilöstö

tämä on erittäin kannatettava lakialoite juuri siitä syystä että jäisi enemmän aikaa sinne ihmisen luokse vaikka sitten ottaa kuppi kahvia ja jutellakin sen lisäksi vaikka tekisi nämä normaalit päivittäiset terveydenhuoltoon ja siivoukseen ja niihin liittyvät toimenpiteet siellä asiakkaan luona

ei puhuta enää vanhasta markka ajan puolesta miljoonasta vaan puhutaan miljoonasta eurosta kun lähdetään tekemään esimerkiksi pihattoa tai vielä kahden robotin navettaa tai vastaavaa ostetaan maata ostetaan koneet

otetaan vahvasti velkaa vastaan

eli jos keskimäärin noin parin euron tuntipalkalla sitten tehdään ja sinnitellään niin se on sitä maauskoa että tarvitaan elintarvikkeita suomesta tarvitaan elintarvikkeita maailmalla

näen että tämä on ihan hieno kädenojennus valtiolta että tukea on nostettu tällä hetkellä suhteessa siihen mitä se toiminta on ja mitä sillä tehdään

itse asiassa arvoisa puhemies olin tulossa puhumaan tänne metsätaloudesta ja ehkä pikkuisen kehaisemaankin hallitusta ja edellistä hallitusta siinä että on saatu lävitse isot metsälakipaketit

nythän nähdään sitten kuinka moni metsänomistaja vapaaehtoisesti lähtee maksamaan metsänhoitoyhdistysmaksua sitoutuu metsänhoitoyhdistystoimintaan ja nähdään kuinka se tarpeellinen neuvonta ja myös se kauppa ja toiminta mitä paikalliset metsänhoitoyhdistykset tekevät metsänomistajan puolesta lähtevät toimimaan

yksi iso asia meillä on edessä ja toivottavasti me pidämme siitä kansallisesti ja tiukasti kaikki puolueet yhdessä kiinni

eulta tulee metsästrategia ja me tarvitsemme kyllä kaikki voimat yhteisesti katsomaan sen että se on suomalainen tärkeä elinkeinomuoto ja vahva raaka aine ja elinkeinomahdollisuus mikä meillä on

meillä tulee hyvin paljon paineita eurooppalaisesta ilmastopolitiikasta ympäristöpolitiikasta maankäyttöpolitiikasta ja eteläeurooppalaisesta puistopolitiikasta tähän metsästrategiaan

kysyisin ensimmäisenä ministeri koskiselta tästä meidän lähiruuasta ja varsinkin sikatalouden tilanteesta onko siinä meillä vielä jotain tehtävää että meidän kaikki sikalat eivät olisi kohta kettuja täynnä

onko siihen valtion omia toimenpiteitä

mutta jos sitten näissä hankekuvioissa ovat olleet nämä henkilöt jotka ovat kotiuttaneet kaikki rahat sitten sinne niihin maihin ja tehneet sataprosenttisia hankkeita eu rahoituksella

onko byrokratian osalta otettu koivikon raportti onko tehty normitalkoita ja tullaanko maaseudun kehittämisessä huomioimaan myös tämä mikä oli edellisen hallituksen tekemä

monta kysymystä on jäänyt vielä pohdittavaksi tästä selonteosta esimerkiksi se kenelle nämä espanjan tukipaketin rahat oikeasti menevät

pankkituki ohjataan pankeille mutta mitä tahoja tuella oikeasti pelastetaan tavallisia espanjalaisia vai asuntovelallisia vai espanjalaisten työpaikkoja yrityksiä vai spekulantteja rahanpesijöitä

se oli oikeastaan tässä selonteossa semmoinen positiivinen asia jonka löysin että espanjan valtio ei ole väistyvä takaaja vielä tällä pankkisopimuksella mutta tässä tiedoksiannossakin tulee esille se että espanjan valtio on vahvasti velkaantunut

tuleeko espanjan valtio sitten kolkuttamaan myös evmn ja ervvn ovia eli pääsevätkö he sitten vastuistaan mikä taas merkitsee sitä että suomen vastuut tässä kasvavat

kun ervv on ensiapuvälineeksi tarkoitettu ja evm tulee nyt pysyväksi järjestelmäksi niin jatkuuko se lääkitys koko ajan niin sanotusti

täällä on lainattu aalto yliopiston vesa puttosta ja minä myös lainaan häntä tästä talousviisaat ohjelmasta

kokonaisuuden kannalta tämä voi olla ihan ok